valitettavasti myöskin monissa kunnissa omaishoidon tuki ja sen tarve alibudjetoidaan jolloin määrärahat voivat loppua kesken vuoden tai ainakaan sopimuksia loppuvuodelle ei taloudellisten paineitten vuoksi tulla tekemään

tässä ajassa me säästämme

mutta te omilla toimillanne pahennatte sitä ja se on minusta tässä kaikkein kauhein asia että kilpailukykyä ei paranneta toimilla jotka aidosti lisäisivät kilpailukykyä vaan sellaisilla toimilla jotka on käyty hakemassa eksta ikään kuin vain tarkoituksena laskea ihmisten palkkoja jotka eivät vastaa siihen kilpailukykyloikkaan joka pitäisi tehdä

me tiedämme että osa niistä isoista visioista on kaatunut koska poliittista tahtoa ei ole ollut edistää kaikkia suuria isoja koulutuspoliittisia visioita joita esimerkiksi on ollut oppivelvollisuuden pidentäminen josta olisi tullut erittäin merkittäviä säästöjä ja joka samassa koulutuspoliittisesti olisi ollut erittäin tärkeä juttu

arvoisa puhemies

omaishoito on kuitenkin hyvin taloudellinen tapa hoitaa ikääntyvien suomalaisten turvaa ja tulevaisuuden hoitoa

on selvää että hoidon tukea ja tuensaajien määrää pitää jatkossa laajentaa ja tulee huolehtia siitä että omaishoitajien fyysinen ja henkinen jaksaminen riittää tulevaisuudessakin

leikataan

minusta tärkeää on kuitenkin se mistä edustaja rundgren täällä jo kysyi mitä näille tehdään kun tuntuu että mikään koulutusala ei ole ollut missään kehittämisen kohteena

minusta on hienoa sanoa että päinvastoin tällä laajapohjaisella hallituksella ohjelmassa on kehitetty niin paljon että minä itsekin aina välillä jaksan hämmästyä kuinka paljon on saatu aikaan

olenkin sillä kannalla että neljä vapaapäivää pitää jatkossa sisällyttää omaishoidon määrärahojen budjettiin tulevilla budjettikausilla ja lisäksi vapaapäivistä pitää tehdä maksuttomia

silloin me luotimme siihen että työnantajat lunastavat lupauksensa niistä dynaamisista vaikutuksista joita luvattiin työllisyyden parantamiseksi ja toisin kävi

kyllä nämä ovat olleet valtavan suuria panostuksia työnantajien suuntaan ja nyt haetaan kolmatta panostusta joka on suoraan ekn kynästä veistettyä

arvoisa puhemies

tiukat vaatimukset saattavat olla ainakin paikoitellen ristiriidassa kansallisen turvallisuuden kanssa

tästä onkin hyvä jatkaa

on erittäin tärkeää että poliisilla rajavartiolla sekä pelastus ja hätäkeskuksella on riittävät resurssit toimintansa ylläpitämiseksi

lukiouudistuksen suhteen emme saaneet sellaista tuntijakoa joka olisi ollut vallankumouksellinen mutta sisältöjen suhteen on käynnistetty tämä lukion kehittämishanke ja uskon että alalla on valtava tahto viedä sitä eteenpäin

kyllä ne jäivät myymättä sen takia että näitä kännyköitä ei enää haluttu ostaa koska ne eivät käyttökokemukseltaan enää vastanneet tämän ajan henkeä ja näin tuote ja se palvelu ajoi itsensä ohi

alkuun ilmoitettiin että nyt pitäisi olla pitkää listaa jo olemassa ja syvä huoleni liittyy esimerkiksi siihen että kun tämä miljardi sitten ositetaan niin olisi reilua nyt kuulla millä tavalla tämä ositetaan eri hallintoaloittain

haluaisinkin nyt kysyä ministeriltä onko tulevan vuoden budjetin osalta meillä riittävät resurssit tämän budjetin sisällä vai tarvitaanko vielä erityisiä määrärahoja

tästä syystä on hirvittävän tärkeätä että me voisimme tähän osaamiseen panostaa jotta me pystyisimme kilpailukykyä tässä maassa parantamaan

samaan aikaan kuitenkin ainoana mantrana huudellaan nyt tämän hätäkeskusuudistuksen perään ja tehokkuudella ja varsinaisella tiukalla keskittämisellä pyritään ratkaisuihin jotka koskevat vasta tulevaisuutta

oli kivinen tie voin sen teille vakuuttaa mutta olemme nyt tilanteessa jossa kaikki se mitä hallituksen voimin voidaan tehdä on huomenna valtioneuvostossa ja saapuu sen jälkeen eduskuntaan

minä en jaksa uskoa tähän että kilpailukyky paranee kun me leikkaamme julkisen sektorin pienipalkkaisten naisten palkkoja että elektroniikkateollisuus saisi tuulta alleen maailmalla

minusta alanko kahiluoto kysyi hyvin riittääkö kunnianhimotaso

ministeri vehviläinen kun vastaatte myöskin digitaalisuudesta ja tässä odotetaan kovasti sitä loikkaa joka nyt voitaisiin rakentaa tämän perinteisen ict teollisuuden jatkoksi eli käytännössä internetpalveluita ja digitaalisia palveluita ja kun me teimme puhemies risikon kanssa viime kaudella valtavan paljon töitä että saimme tämän ison loikan otettua eli julkisen palveluväylän käyttöön ja silloin suunnitelma oli että elokuussa se on käytössä niin nyt ihmettelen

minä toivon että eduskunnassa myös olisi sitä tahtotilaa että lähdettäisiin tällä parlamentaarisella työskentelyllä hakemaan se perspektiivi josta me voimme olla täällä samaa mieltä koska se kehittää suomalaista varhaiskasvatusta pidemmälle kuin koskaan ennen on menty

tässä on kysymys merkittävämmästä panostuksesta kuin aikoinaan kela maksun poisto ja viime kauden yhteisöveroalennus olivat

siitä kilpailukyvyn ongelmat eivät johdu erityisesti ne johtuvat tästä nokian huippukaudesta ja kiinan viennistä

on ollut vaikeaa niin kuin tässä todettiin jo aikaisemmin on kinattu siitä onko tämän päivän varhaiskasvatus varhaiskasvatusta onko se päivähoitoa vai onko se tämmöistä educare kokonaisuutta joka on kasvatuksen ja hoidon ja opetuksen kokonaisuus

minä olen ministerinä siellä käynyt useaan kertaan myös henkilökunnalle puhumassa siitä mikä on tämän hallituksen kauden tahtotila ollut ja olen saanut siitä hyvää palautetta että opetushallituksen työ ja yksittäisten virkamiesten arvostus on otettu vakavasti

siltä osin en yhdy niihin väittämiin että opetushallituksen toimivaltaa on laskettu vaan pikemminkin kaikilla uusilla mahdollisuuksilla sitä on nostettu

se liittyy näyttötutkintojärjestelmään se liittyy varhaiskasvatukseen ja moniin muihin asioihin mutta myös siihen että siihen vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen joka on jatkunut vuosia me olemme hakeneet myös sellaisen tiekartan jolla kestettäisiin

siihen myöskin edustaja niinistö viittasi jo ja minä kiitän siitä tuesta koska oletan että en ole turhaan täällä puhunut siitä että olemme sietokyvyn rajoilla

edustaja niinistö olette ihan oikeassa siinä että kun julkista sektoria lyödään jatkuvasti me olemme kohta tilanteessa jossa tulee seuraava kierros jossa kuntatehtäviä halutaan vähentää

tässä tilanteessa nyt ollaan ja näin ollen on pyritty hakemaan sellainen ratkaisu jonka me kestäisimme

aika laaja porukka tässä on käsittelyssä mutta tosiasia on se että subjektiivisen päivähoito oikeuden rajoittamisesta osana rakennepoliittista sopua ei ole vielä päästy hallituspuolueiden välillä yksimielisyyteen

se oli oppivelvollisuuden pidentämättä jättämisen raha jolla tarkoitus oli siirtää tämän nivelvaiheen hoitamatta jättämisestä painopiste sinne peruskoulun kehittämiseen tukeakseen sitä tulevaisuuden peruskoulutyötä josta myöskin edustaja elomaa ansiokkaasti puhui

arvoisa puhemies

ja se on vaan totta että suomalaisia isoja yrityksiä on vaan todella vähän ja on suuri sääli että kun me katsomme meidän vientituotteidemme menestystä maailmalla niin meillä ei ole monesti uskallusta eikä rohkeutta mutta ei myöskään osaamista eikä kontakteja tuotteita edistää

meillähän on monien järjestöjen ylläpitämiä pelastushelikopterihankkeita ympäri suomea ja meillä on ollut pitkään ongelma että ne tarvitsisivat yhteiskunnallisen tuen pohjakseen

mutta sitä myöskin suren mielessäni että digitalisaation joka on erittäin iso juttu ja josta on paljon kasvun mahdollisuuksia suomelle myöskin rakennettavissa tämän vahvan elektroniikka ja tietotekniikkateollisuuden pohjalle ei siltä pohjalta

nämä panostukset joissa valtio voisi olla avittamassa ovat entisestään vähentymässä

sen sijaan me satsaamme biotalouteen ja cleantechiin nyt enkä kiellä etteikö sieltäkin kasvua ole luotavissa mutta on kyllä uskomatonta että tämä digitalisaation kehityksen harjalla kulkeminen ei tämän enempää kiinnosta

nyt tämä työttömyystilanne osoittaa konkreettisesti että kokoomus ja sinivihreä hallitus on lähtökohdiltaan paljastanut kyntensä

te olette työttömyyden hoidossa todellakin purkaneet ne turvaverkot ja rakenteet millä työttömyyden uhatessa voimme hoitaa ihmisiä ja taata sen perusturvan että työttömyyden hetkellä on vielä joitain tukiverkkoja olemassa

kyllä kilpailukykyä tarvitaan sitä ei kukaan kiellä mutta hintakilpailukyvyn kelkkaan ripustaudutaan tavalla johon on nyt lähdetty tämän borgin ja vartiaisen raportin pohjalta

nyt lähtökohtaisesti me näemme tulokset siitä politiikasta jota te olette systemaattisesti ja ideologisista syistä tällä hallituskaudella jatkuvasti ajaneet

lukuja käytetään nyt koko bktn kohdalla kun nämä herrat puhuivat kilpailukyvystä koko bktn osalta ja samoja lukuja käytetään nyt vientiteollisuuden osalta surutta hyväksi ja keskustellaan väärillä luvuilla kilpailukyvystä joka ei kuitenkaan merkittävästi verrokkimaihin ole alentunut

ainakin minun sisälukutaitoni lähtee siitä että viimeisissä kappaleissa tämä pihvi mainitaan ja katainen esittää täällä lehdessä ihan omin sanoin että hän vastustaa erityisesti kanneoikeutta ja hän vastustaa niin sanottua tolkutonta valvontaa

mutta se kunnia mikä tässä voidaan antaa on tälläkin hetkellä paikalla olevalle oikeusministerille joka on kyllä omalla toimitontillaan tehnyt toimia joilla tuomioistuimiin saadaan uusia tuomareita hoitamaan talousrikosten käsittelyjä

minun on pakko sanoa edustaja satonen teille jos kerran te olette sitä mieltä että ylen riippumattomuusriippuvuus keskustelussa ymmärrätte niitä näkökulmia joita on esitetty siitä että julkisen talouden suunnitelman piirissä olette tehneet omatoimisesti ainoastaan hallituksen väellä kolmen puolueen väellä päätöksiä jotka koskevat koko tätä eduskunnan konklaavia kahdeksaa puoluetta omissa nimissänne

siinä suhteessa tässä artikkelissa mieluumminkin katainen kehuu niitä jotka ovat olleet aktiivisia mutta hänen omaan panokseensa ei ole kovin paljon pystytty tässä luottamaan

minusta tässä artikkelissa kuitenkin loppuviimeksi tulee tunne että harmaa talous laitetaan kuriin niin kuin itse halutaan

me muut olemme huolissamme siitä kun otetaan tällainen etuharppaus eteenpäin jossa omin toimin päätetäänkin yhtäkkiä hallituksen piirissä ylen asioista mihin tämä viiva sitten vedetään

ja tosiasia on vain edustaja satonen se että jos kerran esitetään siitä huoli että tämän ei pitäisi olla julkisen talouden kehysten piirissä niin silloin ihmeellistä on se jos te kerran olette sitä mieltä että kehyksiin pitää saada kaikki nämä finanssipoliittiset toimet joissa merkittäviä tuloja ja menoja siirretään miksi sitten esimerkiksi makera ja ara eivät tulleet kehyksen piiriin

tätä kautta selviää että te olette tehneet täysin poliittisen ratkaisun täysin poliittisin perustein kunnioittamatta eduskunnan pitkää työtä yleisradion hyväksi ja sen hyväksi että eduskunta päättää yleisradion asioista

paatero hyvin totesi siitä kuinka monia kymmeniä parannusehdotuksia on ollut sekä opposition edustajilla että ammattiyhdistysliikkeellä tämän asian hoitamiseksi

hyvähän se on että ne ovat edes valmisteluvaiheessa mutta nyt on aivan liian myöhäistä hyvät hallituspuolueiden kansanedustajat

kyllä oppositio voi kysyä välikysymyskeskustelussa miksi tähän työhön on tuhrautunut näin paljon aikaa eikä harmaata taloutta ole saatu vielä millään tavalla kuriin

arvoisa puhemies

esityksen tavoite on tällä kertaa koulutuspoliittinen mutta rehellisyyden nimissä täytyy tunnustaa että se on osa niitä julkisen talouden toimia joissa on tarkoitus julkisia menoja sopeuttaa

koulutuksen korkean laadun ja saavutettavuuden varmistamiseksi uudistuksella koulutuksen rahoitusta kehitetään osana järjestäjäverkon rakennetta

arvoisa puhemies

koulutusjärjestelmän toimintaa tehostetaan ja vahvistetaan koulutuksen järjestäjän edellytyksiä vastata laadukkaalla koulutuksella nykyistä joustavammin opiskelijoiden työelämän ja muun yhteiskunnan sekä alueiden muuttuviin tarpeisiin

esityksen tavoitteena on siis vähenevästä rahasummasta huolimatta luoda maahan korkealaatuinen lukiokoulutuksen ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestäjärakenne sekä vapaan sivistystyön ylläpitäjärakenne

kaikille nuorille on tavoitteena turvata hyvät valmiudet työelämään ja jatko opintoihin ja aikuisväestölle kattavat mahdollisuudet osaamisensa kehittämiseen ja päivittämiseen

koulutusten järjestäjät ja oppilaitosten ylläpitäjät joutuvat kohtaamaan nyt tulevaisuuden haasteet vähenevän resurssikehityksen oloissa

hallituksen rakennepoliittisen ohjelman mukaisesti taloudellisiin haasteisiin ja korkeisiin laatuvaatimuksiin vastataan toiminnan rakenteellisella kehittämisellä

tämän vuoksi tarkoituksena on että kaikki lukiokoulutuksen ammatillisen peruskoulutuksen ja ammatillisen aikuiskoulutuksen järjestämisedellytykset arvioidaan laadun ammatillisten edellytysten ja taloudellisen kantokyvyn näkökulmasta ja vapaan sivistystyön osalta arvioidaan taloudellinen kantokyky

valtioneuvoston turvallisuus ja puolustuspoliittinen selonteko ja sen laaja parlamentaarinen käsittely näkyy kunnolla tehdyssä ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä

arvoisa puhemies

rakenneuudistuksen tavoitteena on kaikesta huolimatta turvata se että jokaisella alueella resurssien pienentyessäkin me turvaamme edellytykset saada koulutusta

maanpuolustus perustuu jatkossakin alueellisen puolustuksen periaatteeseen yleiseen asevelvollisuuteen ja laajaan reserviin sekä vahvaan maanpuolustustahtoon ja kansainväliseen sotilaalliseen yhteistyöhön

omalla toiminta alueella pitää olla vahva koulutuksen järjestäjäverkko jatkossakin ja sitä kautta turvataan mahdollisuudet siihen että kaikki koulutuksesta kiinnostuneet pääsevät koulutuksen piiriin

selonteossa todetaan myös että suomen armeijan reservi halutaan pitää yhtenä euroopan vahvimmista ja painopistettä siirretään tulevaisuudessa maavoimien alueellisten joukkojen kehittämiseen

ulko ja turvallisuuspolitiikan arvopohjasta on syytä käydä avointa keskustelua sillä turvallisuus ja puolustuspoliittista linjaa on rakennettava tulevina vuosina erityisesti laajan turvallisuuden näkökulmasta

näillä laeilla siis muutetaan lukion ja ammatillisen koulutuksen järjestämisluvat ja vapaan sivistystyön oppilaitoksen ylläpitämisluvat ja sitähän käsitellään tämän listan ohella vielä jatkossa

selonteossa käytetään niin sanottua laajaa turvallisuuskäsitettä joka sisältää valtiokeskeisen suvereniteettiin perustuvan turvallisuuden ohella myös yhteisöllisen ja inhimillisen turvallisuuden

selonteossa käsitellään myös oivallisesti uhkia jotka saattavat aiheuttaa vaaraa väestöllemme tai elintärkeille toiminnoillemme kuten tietoverkkojen häirintä sähköverkkojen laajat toimintahäiriöt luonnon ääri ilmiöt ilmastonmuutos tai esimerkiksi teknologisen kehityksen seurauksena syntyvät konfliktit

ja nämä luvat tulevat hakuun siis käytännössä niin että seuraava hallitus tulee päättämään miten asioissa edetään

arvoisa puhemies

jatkossa suuria haasteita sekä euroopan että suomen turvallisuudelle asettavat erityisesti köyhyyteen ja eriarvoisuuteen liittyvät ongelmat

paljon on myöskin arvosteltu tätä rakenteellista reformia ja on hyvä todeta jo tässä vaiheessa että koulutuksen tarvetta arvioitaessa ja järjestämislupia myönnettäessä laissa turvataan se että katsotaan työvoiman tarve opiskelijamäärä eri ikäluokissa osaamistarve koulutukseen hakeutuminen ja alueella oleva koulutustarjonta ja myös vapaan sivistystyön ylläpitämislupien osalta arvioidaan toiminnan taloudelliset edellytykset ja myöskin koko oppilaitoksen ylläpitäjän toiminta kokonaisuudessaan

nimittäin selonteossa lähdetään siitä että myös yhteistyöverkostot voivat epäonnistua ja pohditaan pitäisikö esimerkiksi jatkossa rakentaa yksittäisten menestystarinoiden varaan kuten oslon tai ottawan prosessiin

tarkoituksena on varmistaa tiukoilla saavutettavuus ja saatavuuskriteereillä se että jokainen alue voi pitää vahvan järjestäjäverkon puolesta huolta siitä että alueelliset kouluttautumismahdollisuudet ovat jatkossakin olemassa

itse olen sitä mieltä että nämä prosessit ovat olleet hyviä ja minusta tässäkin keskustelussa olisi pitänyt puhua paljon enemmän myös rypäleaseiden kieltämisestä suomi kun ei ole täysipainoisesti sitoutunut sekä rypäleaseita että jalkaväkimiinoja koskeviin sopimuksiin

selonteossa euroopan unioni määritellään tärkeimpänä ulkosuhteiden viitekehyksenä ja vaikutuskanavana monien keskeisten turvallisuusuhkien torjumiseksi

yhteistyö lähtee meidän omista tarpeistamme eli kriisinhallintaan terrorisminvastaiseen toimintaan ja puolustusmateriaaliyhteistyöhön panostamisesta

tämä lissabonin sopimuksessa oleva avunantovelvoite tukee erinomaisesti suomen tavoitteita

turvalauseke kertoo parhaiten myös eu maiden keskinäisestä solidaarisuudesta ja avoimesta pyrkimyksestä yhteiseen turvallisuus ja puolustuspoliittiseen yhteistyöhön

siksi olenkin arvoisa puhemies hiukan huolissani siitä mitä oikeastaan tämä lissabonin sopimukseen liittyvä certain states tulkinta ja ongelma lopulta tarkoittaa

kyllä sillä tavalla on hyvin vaikeata oppositiossa kun olemme ymmärtää sitä miksi hallitus vie väkisin eteenpäin tällaista talouspoliittista linjaa jolla on kuitenkin asiantuntija arvioiden mukaan hyvin vähän kannatusta

me suomalaiset emme todellakaan halua kuulua niiden irlantilaisten ja itävaltalaisten joukkoon jotka ajavat sotilaallisesti liittoutumattomille maille vapaamatkustajan roolia

toivonkin siis arvoisa puhemies että hallitus on aktiivinen siinä että tämä poliittinen ongelma ei muutu jatkossa juridiseksi ongelmaksi

sen takia me otamme niin kuin huomenna tullaan näkemään vähemmän velkaa kuin tämä hallitus ottaa ensi vuodelle ja tämä hallitus ottaa enemmän velkaa kuin tänä vuonna on otettu

kun me vertaamme suomen velkaantumisen tasoa moniin muihin maihin niin ei minusta se kärki ole niinkään siinä velkaantumisen tasossa vaan tässä velkaantumisen nopeudessa

ja kun me tätä velkaantumisen nopeutta tässä yhdessä murehdimme niin lähtökohtaisesti meidän pitäisi pystyä puuttumaan niihin syihin miksi me olemme niin nopeasti joutuneet velkaantumaan